tässä kysymys on siitä että jotta voidaan edistää metsäpohjaisen energian käyttöä uusiutuvan energian raaka aineena me tarvitsemme tässä koko ketjussa toimenpiteitä ei vain siihen polttovaiheeseen vaan myös siihen vaiheeseen jossa se energiajae tässä tapauksessa metsäjae otetaan sieltä metsästä

onkin pieni paradoksi siinä että ministeri häkämies mainostaa hallituksen energiaohjelmaa puhtaan energian ohjelmana ja samaan aikaan tehdään nämä esitykset joista täällä nyt keskustelua käydään jotka lisäävät nimenomaan sen kivihiilen käyttöä

mutta nyt kun eivät rahapolitiikan kurssimuutokset ole mahdollisia keinoksi jäävät jäljelle vain työelämään ja työmarkkinoihin liittyvät joustot tai sitten sisäinen devalvaatio ja näiden keinojen kautta voi hakea mahdollisuutta kilpailukyvyn parantamiseen

tämän lisäksi toisin kuin pääministeri senkin asian kerta toisensa jälkeen täällä sanoo hallitus on leikannut tutkimus ja kehittämisrahoituksesta siitä soveltavasta osasta jolla se osaaminen muutetaan uusiksi innovaatioiksi tuotteistetaan kansainvälistetään ja saadaan työpaikkoja niihin asioihin

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

asia

siis tämä niillä erilaisilla ratkaisuilla järjestelyillä joista yhteensä syntyvät tämäntapaiset lukemat

nyt monessa tapauksessa metsänomistajalla ei oikein ole aineellista motiivia sen energiapuun metsästä ottamiseen

se aina muistuttaa siitä että se on näin ja näin paljon lisännyt lainamuotoista rahoitusta mutta samalla se on avustusmuotoista rahoitusta ottanut merkittävästi pois

se oli te keskusjohtaja jonka kanssa yhteisesti käytiin näitä läpi ja kysyttiin riittävätkö ne rahat jotka nyt näillä päätöksillä tulevat esimerkiksi siellä te keskuksen käyttöön niihin koulutus kurssitus trainingin tarpeisiin mitä siellä näyttää olevan tarve hankkia

havaitsen vielä vastauspuheenvuorot edustajille meri heinonen ja saarakkala ja jos joku vielä haluaa vastauspuheenvuoron toivon että painaa nappia

hänen ja hänen tutkijaryhmänsä tulokset kertovat tuon näköistä tulosta

kaiken lisäksi hallitus on luopunut koko suomen politiikasta jolla silläkin on omat vaikutuksensa siihen menestykseen tai menestymättömyyteen mikä on totta taakse jääneiden kohta kolmen vuoden aikaan

arvoisa puhemies

täytyy olla viidestoista päättyi

ja vielä debatin tätä osaa

tämä kertokoon siitä miten muuallakin jossa on havahduttu uusiutuvan edistämiseen on nähty että koko kansantalouden etu on kansallinen etu on että siihen satsataan ja sen edellytyksiä parannetaan

sama koskee pohjois savoa

nyt olisi todellakin korkein aika myös meille jo ryhtyä stiglitzin mallin mukaisiin toimenpiteisiin joissa idea on se että sellaisia tuottavia investointeja joita joka tapauksessa maassa tarvitaan pitää panna liikkeelle nyt sellaisia toimia joilla yrittäjyyden tietä tasoitetaan ja sitä kautta tehdään mahdolliseksi se että synnytetään uusia työpaikkoja niihin tilanteisiin jotka muutaman kuukauden päästä ovat käsillä jolloin talous sukeltaa erittäin rajusti myös meillä

pohjois savon ja monien muiden keskisen suomen te keskusalueiden kohdalla tilanne ei ole niin paha kuin uudellamaalla

koska tuki olisi verollinen niin tästä pienpuun korjuusta aiheutuvat kustannukset olisivat vastaavasti sitten verotuksessa tietystikin normaaliin tapaan vähennyskelpoisia

siellä niin kuin ministeri cronberg sanoi on ollut sitomatonta resurssia ennen on tehty ja lisää siirtopäätöksiä jo ennen nyt tehtyjä lisäsiirtopäätöksiä ja nyt näillä siirroilla me siirrämme esrn toisista tarpeista rahaa näihin nimenomaisiin tarpeisiin jos sen oikein yksinkertaisesti yrittää sanoa

vielä tähän neuvottelutulokseen

euroopan unionin alue ja rakennerahapotti jaetaan perusteilla joissa on muistaakseni viisi tai kuusi erilaista kriteeriä

kaiken lisäksi hallitus toimi niin toisin kuin muu eurooppa monet muut maat maailmassa että kun kivihiilen hinta maailmalla laski hallitus heikensi entisestään kotimaisen energian kilpailukykyä ja seurauksena oli suomalaisen työn alasajo ja ulkomaisen tuontihiilen tänne tulo valuuttalaskun kasvaminen erittäin suuresti

toisin kuin tuon rahoituslain mukaisissa tukijärjestelmissä siinä tukijärjestelmässä se on rajattu tässä kaikki kuitenkin niin että silloin kun julkisyhteisö on tuon energiapuun myyjänä sen kohdalla tuo tuki olisi puolet siitä mitä se muille tuensaajille olisi

yleiskeskustelu jatkuu

yksi niistä kriteereistä on niin sanottu harvan asutuksen kerroin ja sillä on erittäin merkittävä rooli suomen kannalta

tällä uskoakseni päästään siihen ei vain muualla suomessa vaan myöskin vaikeimmalla alueella elikkä uudellamaalla että ne välttämättömät tarpeet voitaisiin tässä kesän aikaan hoitaa

se leikkaa kasvun edellytyksistä

puhujalista

nyt tässä neuvottelutuloksessa tämä harvan asutuksen kerroin puolittui ja sillä oli suuri vaikutus siihen koko saantoon minkä suomi saa

työttömyysaste nousee se on oikeastaan ainoa juttu mikä tässä tilanteessa nousee

arvoisa puhemies

pääministerin lääke kerta toisensa jälkeen kohta kolmen vuoden aikaan on ollut se että no nyt menee vähän huonosti mutta tästä eteenpäin nähkääs alkaa uusi elämä ja uusi kasvu

veikkaan että se on miinuksen puolella koska nämä toimet toimivat niin yksityinen rahoitus näihin asioihin tulee sillä tavalla että se seuraa sitä valtion julkisen rahoituksen mittaa

nyt se lisä jatkuu lähes entisellään mutta se varsinainen siihen suurjakoon vaikuttava harvan asutuksen kerroin puolittui ja se vaikuttaa muualla suomessa mutta se vaikuttaa myös itä ja pohjois suomessa

aina kun puoli vuotta taas on mennyt on katsottu miten on käynyt

jos sitä ratkaisevasti vähennetään on ilman muuta selvää että myöskin yksityinen panostus suomen tuottavuuden ja talouden kilpailukyvyn kannalta tärkeisiin asioihin tulee laskemaan

on aivan selvää että alkusyksystä mielellään jo varsin varhain hallitus käsittääkseni joutuu lisäämään voimavaroja erilaisiin normaaleihin työllistämistoimiin siis siihen että ihan tuolla markkinoilla on tarjolla enemmän työtä kuin siellä ilman näitä myöhemmin lisättäviä toimia voisi olla niin jo kaksikin minuuttia mutta pysyi asiassa kymmentä vastasi

on todettu että ei olekaan kasvua tullut vaan laskua

ja nyt listaan

ja tällä radalla näivettymiskierteessä on kuljettu nyt vuodesta toiseen

näyttää siltä jo aiemmin iltapäivälläkin täällä pääministerin käyttämän puheenvuoron pohjalta että siitä näivettymiskierteestä tällä kokoomuksen linjalla ainakaan ei nousta ylös

vielä kerran edustaja sinnemäki en oikein päässyt selville hänen puheestaan että onko hän niin kuin lukevinaan budjettia niin että siinä jotenkin voimavaroja lisätään uusiutuvaan vai miten

nähtäväksi jää nyt arvoisa puhemies vielä toistamiseen niin kuin iltapäivällä tuli jo kertaalleen sanottua pystyykö uusi valtiovarainministeri nyt pitämään kiinni kaikesta siitä mitä hän käytännössä äsken täällä lupasi

minä luin teidän tämän asian lähetekeskustelussa käyttämänne puheenvuoron olitte siinä paljon selväsanaisempi ja te palasitte siihen asiaan toisen kerran

kuka voi väittää että kun on säädökset säädetty niin sen jälkeen sen ministerin joka on ollut niitä tekemässä lähipiiristä tai sukulaisista kukaan ei voisi olla sillä toimialalla töissä

onneksi me rakensimme sen uusiutuvan paketin niin että ylivoimaiseen valtaosaan hallitus ei pääse noin vaan määrärahoja leikkaamalla käsiksi mutta niistä vapaista asioista joihin pääsee on nyt sitten merkittävästi leikattu

hän lupasi minun silmissäni ainakin pyörivät miljardit hän lupasi miljardien mittaisia sellaisia tarkistuksia joihin hän sitten lopussa vähän myöhemmin tuli esille kehyksen sisältä aikoo kuitenkin rahoituksen näille hankkeille ottaa

energiapuuerästä toimitetaan hakemuksen yhteydessä mittaustodistus aina sitten metsäkeskukselle

jos hän onnistuu tekemään sen tavalla jossa ne leikkaukset joilla tämä elvytys rahoitetaan eivät vie kasvulta pohjaa pois niin täytyy sanoa että uusi valtiovarainministeri tulee ansainneeksi erittäin nopeasti erittäin kovan ja näyttävän arvomerkin

arvoisa puhemies

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ja pahaenteistä oli mielestäni se että hän ei uskaltanut sanoa yhtä sanaa niistä pitempitähtäimellisistä toimista mitä suomen talouden uuteen kurssiin saattaminen nyt välttämättä edellyttäisi

asia

arvostettu kansanedustaja pirttilahti ja arvostettu ex kansanedustaja bjarne kallis

hallituksella pitäisi olla rohkeutta tehdä nopeita ratkaisuja siitä mistä suomen pankin sosialidemokraattinen pääjohtajakin eilen vaatimuksia esitti

työuria on voitava jatkaa työllisyysastetta nostaa eläkeratkaisut on saatava nopeasti aikaiseksi työn tuottavuutta on voitava ja kyettävä parantamaan yrittäjyyden edellytyksiä kohentamaan ja työn sivukustannuksia välillisiä kustannuksia merkittävästi keventämään

harvoin näin vähälle mutta arvostetulle salille pääsee kertomaan näkemyksiään tärkeästä asiasta aloitteesta joka on saatettu tähän saliin

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

arvoisa puhemies

hallitus nostaa selonteossaan myös suoran demokratian muodot esille ei kovin laajasti niitä tutkaillen ei kovin pitkälle linjanvetoja tehden mutta tekee sen kuitenkin

tässä kysymys on lain muuttamisesta niin että kun uudessa eurooppalaisessa energiajärjestelmässä otettiin päästökauppaidea käyttöön joka hyvä idea käytännössä sitten myöskin sisältää sellaisia lieveilmiöitä joihinka lieveilmiöihin on puututtu eri puolilla eurooppaa jo suomessa ei vielä niin nyt idea on että tässä tällä windfall voittojen veroratkaisulla voitaisiin myös suomen oloissa puuttua siihen ilmiöön mitä eurooppalainen sinänsä tarpeellinen ja hyvä päästökauppajärjestelmä tullessaan toi

arvoisa puhemies

suomalaisessa perhetukijärjestelmässä lapsilisä on yhä pyhä instituutio

siinä tilanteessa hallituksella olisi edellytykset siihen että se joko valtiontasetta käyttäen tai jopa lisää velkaa ottaen panisi ihan oikeata elvytystä ei syömäelvytystä vaan investointielvytystä tuotannollisten investointien hankkeita pystyyn ja saisi myöskin liikkeelle sellaisen infran joka auttaa tuotannollista toimintaa

siihen kajoaminen on ei vain taloudellinen asia vaan se on myöskin moraalinen ja eettinen kysymys

tässä kuvataan kunnallisen kansanäänestyksen osalta sitä minkä verran kunnallista kansanäänestystä on käytetty ja miten siihen on sitouduttu käytännössä vaikka neuvoa antavina yleensä nämä ja oikeastaan kaikki kansanäänestykset onkin suoritettu

läpi vuosikymmenten sdp on seisonut keskustan rinnalla tukemassa aina silloin lapsilisiä kun niitä kohtaan on hyökkäyksiä tullut milloin mistäkin suunnalta

hemmilä pudistelee päätä

puhemiesneuvosto ehdottaa että neljännen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa

voi olla muita esteitä siihen ettei asia etene

kun te olitte lipposen hallituksessa kokoomuksen kanssa silloin te taivuitte mutta aina muulloin te olette olleet meidän rinnallamme puolustamassa lapsilisiä

mutta ellei hallitus kykene sitoutumaan noihin äsken sanottuihin toimiin siinä tilanteessa velaksi investointi on erittäin vaarallista puuhaa

se minkä tilanteen se synnytti on se että kun päästöjä aiheuttaville energiamuodoille tulee päästökaupassa entistä

myönnän vielä nyt puheenvuoron edustaja honkoselle ja nähdäkseni kaikki jotka ovat pyytäneet puheenvuoron ovat ainakin kerran saaneet puheenvuoron käyttää

arvoisa puhemies

kun samaan aikaan hallitus on esittämässä lakimuutosta kuntarakennelakiin ja esityksessä hallituksen idea on tuoda kansanäänestys aivan uudenlaiseen käyttötarkoitukseen olisi kaiken järjen mukaan kuvitellut että tässä selonteossa olisi edes muutamalla sanalla kosketeltu tätä kysymystä

tässä keskustelussa tänä iltana olen huomannut jälleen kerran että monet sosialidemokraattiset edustajat tuntuvat olevan samaa mieltä viimeistään sen jälkeen kun keskustan esittämistä monista vaihtoehdoista lapsilisäleikkauksille tämä tupakkaveron korottaminen on tullut esille

myönnän että itselleni oli aikamoinen pettymys kun törmättiin tähän tosiseikkaan oikeusministeriön asianomaisten virkamiesten valtiovarainministeriön virkamiesten ja myöskin oikeuskanslerinviraston kanssa käydyissä keskusteluissa että tämä itsehallinnollinen asema ja siitä olevat säädökset ja vastaavasti manner suomen ja vain meitä koskevat säädökset johtavat lyhyesti sanottuna siihen erittelemättä enempää että yksi järjestelmä joka kattaa sellaisenaan molemmat siis sekä ahvenanmaan että manner suomen ei kerta kaikkiaan käy

yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään

siis hallituksen tarkoituksenahan on kaupunkiseudulle tuoda sellainen mahdollisuus että siellä suoritetaan kunnallinen kansanäänestys seudullisena kansanäänestyksenä

siltä osin kuin lisäta lousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena

niin kuin edustaja puumala täällä sanoi täällä salissa näyttää olevan selvä tahtotila että me tupakkaveroa nostaen poistamme nämä lapsilisäleikkaukset

selvitysmies kun tekee esityksen kuntaliitoksesta niin jos kunnanvaltuusto ei siihen suostu sen jälkeen valtioneuvostolle tämän esityksen mukaan siirtyy oikeus että valtioneuvosto voisi sitten suorittaa seudullisen kansanäänestyksen siellä yhdistetyksi ajatellulla alueella